upmn ja stora enson tulevat irtisanomiset ovat erittäin vakava asia

niillä on merkitystä koko suomen kansantalouteen mutta erityisesti ne vaikuttavat kajaanin valkeakosken imatran ja varkauden alueilla ja ihmisiin

kiitos siitä ministeri pekkarinen että ensimmäiset palaverit mahdollisista toimenpiteistä on jo pidetty ja niille on varattu myöskin resursseja

kysynkin ministeri pekkariselta edelleen

miten eduskunnan käsittelyyn vielä tämän kuun aikana tuleva kansallinen innovaatiostrategia vastaa metsäteollisuudessa ja laajemminkin koko suomessa käynnissä olevaan rakennemuutokseen

heinonen kiinnitti erittäin tärkeään ja oleelliseen asiaan huomiota kuten myöskin ed

on erinomainen käänne että ammatillisen koulutuksen suosio on kääntynyt nousuun mutta se on samalla tarkoittanut sitä että sisäänpääsy ammatilliseen koulutukseen on vaikeutunut ja erityisesti se kohdentuu juuri tähän ryhmään minkä ed

meidän pitää huolehtia sekä ammatillisen koulutuksen kiinnostuksen lisääntymisestä mutta samalla pitää turvata aloituspaikat kaikille niille jotka sinne haluavat

on itsestäänselvää että suomen akatemialla on erinomaisen tärkeä merkitys koko meidän tutkimusjärjestelmässämme ja on erinomaisen tarkasti pidettävä huoli siitä että jatkossakin sen mahdollisuudet ja kilpailukyky kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ovat vähintään yhtä hyvät

arvoisa puhemies

mutta haluaisin tähän keskusteluun näin sivistysvaliokunnan näkökulmasta joka on erittäin perusteellisesti tätä vaikeaa kysymystä käynyt läpi tuoda sen elementin että kun yliopistolain myötä siirryttiin tilanteeseen että yliopistoväki on työsuhteessa niin ikään kuin tämmöistä normaalitilannetta ei ollut enää olemassa

on selvää että tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ei selvitä ja sitä ei voida ratkaista vain lisäämällä velkaa vaan tarvitaan myös muita toimenpiteitä ja tiukkaa menokuria sekä valtiolla että kunnissa

aikaisemmin akatemian tutkijat ja professorit ovat olleet virkasuhteessa valtioon ja virkavapauden aikana voineet siirtyä sitten akatemian palvelukseen

kuntien osalta se tarkoittaa sen lisäksi että valtio on mukana näissä talkoissa myös sitä että eduskunta ei voi säätää kunnille lisävelvoitteita

tämä olisi tarkoittanut sitä että siirryttäessä yliopistosta akatemian tutkijaksi tai professoriksi työsuhde yliopistoon olisi pitänyt päättää

väitän kuitenkin että suomen kansantalouden kannalta kasvun edellytysten luonti on vielä tärkeämpää

suomen verotulot joilla koko hyvinvointi maksetaan perustuvat yhtälöön kansantulo kertaa veroaste

tässä yhtälössä erityisen ratkaisevaa on kansantulon kehittyminen ja juuri sillä kohtaa suomessa on tällä hetkellä ongelmia

veroasteella voidaan toki säätää meidän tulojamme ja hyvinvoinnin tasoa mutta ratkaisevaa on se kuinka meidän suomalaisten kansantulo kehittyy

niitä keinoja millä vientivetoinen maa kuten suomi pärjää on tietenkin vaalittava kaikin keinoin

suomi on valinnut osaamisen tutkimuksen ja kehityksen linjan sillä kilpailukyvyn hankkiminen vaatii vuosien ja vuosikymmenten panostuksia

on erinomaista että eduskunta on säätänyt uuden lain yliopistoille tehnyt ison yliopistouudistuksen millä suomalaisen osaamisen tasoa viedään lähemmäksi kovenevaa kansainvälistä kilpailua

se ensimmäinen tekijä millä suomi kovassa kansainvälisessä kilpailussa menestyy on panostaminen osaamiseen tutkimukseen ja kehitykseen

toinen tekijä on se minkälaisia energiaratkaisuja suomessa tullaan tekemään

kuten tiedämme ed

arhinmäki kaikin keinoin yritti jo kaataa yliopistolain ja olen melko varma että kun täällä keskustellaan ydinvoiman lisärakentamisesta ed

epävarmassa maailmassa kansakunnan hyvä yleissivistys osaaminen ja panostus tutkimukseen ja kehitykseen ovat hyvä henkivakuutus

arhinmäki tulee sitä myöskin vastustamaan

tarvitaan sekä korkea keskimääräinen peruskoulutus että huippuyksiköt

minä itse näen että näillä ed

talousarvio tukee suomen osaaminen linjaa läpi koko koulutusketjun peruskoulujen ryhmäkoosta yliopistojen koulutukseen ja tutkimukseen

arhinmäen linjauksilla millä estetään osaamisen kehittyminen eikä tehdä tarpeellisia energiaratkaisuja johdetaan suomen kansantalous ja sitä kautta hyvinvointi sellaiselle polulle joka johtaa kohti vääjäämätöntä tuhoa

miten tarpeellisessa yliopistoreformissa varmistetaan riittävä rakenteellinen kehitys

arvoisa puhemies

sen takia sivistysvaliokunta nimenomaan keskittyi siihen että edelleenkin näissä sopimuksissa mitä akatemia tekee pystytään varmistamaan tutkimuksen taso ja sen akateeminen vapaus

meidän asiantuntijakuulemisessamme joka sivistysvaliokunnassa oli hyvin laaja eräs asiantuntija määritteli sen niin että häntä hieman hävettää tämän asian saama kohu tässä ympäristössä

yliopistojen näkövinkkelistä ja yliopistojen pitkän tähtäimen kehittymisen kannalta ja tutkijoiden urien kehittymisen kannalta olisi aika kohtuuton tilanne jos me väittäisimme täällä niin että jos haluat tutkijana kehittyä sinun pitää aina erota yliopistosta

arvoisa puhemies

hankintalaki on selkeästi tuonut kuntien hankintoihin julkisiin hankintoihin laatua kustannustehokkuutta ja avoimuutta

heikkisen ja ed

matikainen kallströmin ja muiden näkemyksiin siitä että kynnysarvojen kaksinkertaistaminen on perusteltua ja erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan sektorilla se on perusteltua

paljon puhutaan kuntien hankintaosaamisesta mutta omasta mielestäni se tarkoittaa ennen kaikkea sitä että näiden toimijoiden välillä pitää olla hyvää dialogia jotta sekä pk sektorin yritykset kolmannen sektorin toimijat että kunnat yhdessä oppivat kuinka tämä toimii

semmoinen asia mistä kysyisin vielä ministeriltä on että voidaanko esimerkiksi hoitopalveluissa kun laatua on paljolti jatkuvuus hankinnoissa siirtyä toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin

vihreä verouudistus on periaatteessa hallitukselta oikea avaus ja oikean suuntainen ja ehdottomasti sitä pitää jatkaa mutta myös edelleen kehittää

yksi semmoinen asia mitä pitää tarkastella on että suomessa on hyviä kokemuksia sähkön ja lämmön yhteistuotannosta ja jatkossakin ne hyödyt siitä pitää täysimääräisesti ottaa ulos

tosin näistä kauppakeskuksista on lähinnä ollut esillä huonoja esimerkkejä mutta itse tulin juuri kauppakeskus sellosta joka ensimmäisenä euroopassa palkittiin leed ympäristömerkillä

varapuheenjohtaja hänninen tässä jo totesi että ed

tiusanen lukee nyt sivistysvaliokunnan enemmistön kantaa omalla tavallaan

isyyttä kohtaan osoitetaan tämän päivän keskusteluissa paljon huomiota ja paljon paineita

erityisen arvokkaita ovat ne hetket jolloin isä voi olla lapsensa kanssa kahden

väitän että isät ovat tänään enemmän lastensa kanssa kuin koskaan historian aikana

ikävä kyllä lainsäädännössä tämä kehitys ei näy pikemminkin päinvastoin isyyttä häivytetään niin kuin tässäkin tilanteessa

heinonen on kirjallisella kysymyksellä halunnut edistää tätä asiaa

toivoisin myöskin että ministeri brax pystyisi omilla toimillaan helpottamaan mikael jämsäsen työtä kun hän yrittää saada kontaktia omaan lapseensa

ikävä kyllä aalto yliopiston määrärahat eivät vieläkään lähimainkaan vastaa sitä tasoa mitä aikaisemmin ministeri kalliomäki ja mitä sitten raimo sailas tämän työryhmän puheenjohtajana ajoivat ja halusivat

minusta tässä on selkeästi se hankaluus vaikka valmistelu on ollut näin pitkää että joudutaan operoimaan tällä työttömyysvakuutusmaksulla

näen että se voidaan hyväksyä tämmöisenä siirtymävaiheen säätämisenä

minusta tässä valmistelussa muutenkin oli sellaisia kohtia että ymmärtää puhemiesneuvoston kritiikin tiettyä lainvalmistelua kohtaan ainakin tämän lain valmistelun valossa

asiahan on erinomaisen ajankohtainen koska se koskee suurta osaa jääkiekkoilijoita

tämän nousun katkaisu on erinomaisen tärkeätä mutta näitä molempia asioita tulee omasta mielestäni tarkastella tässä rinnan

minä näen että tämän lain osalta täytyy huomioida se että urheilijoiden työura poikkeaa muista työelämässä olevista

on erinomaisen tärkeätä että urheilu uraan liittyy kuntoutus ja koulutus sekä uran aikana että sen jälkeen

myöskin hyvä periaate on se että urheilulla olisi mahdollisuus kustantaa oma sosiaaliturvansa niin pitkälle kuin se vain on mahdollista

ensimmäinen on se että ne tuoli oli se että kesken kuulemisen tuli yllätyksenä osapuolille että tähän lakiesitykseen on liitetty tämmöinen vakuuttamispakko uutena elementtinä vaikka sitä esityksen perusteluissa ei ole käsitelty millään tavoin

sen takia se on kohtuuton tilanne valiokunnalle säätää tästä ja esityksessä onkin että valiokunta ehdottaa tämän kohdan poistamista

niin kuin puheenjohtaja rehula totesi niin myöskin edellytetään että seurataan että tämä vakuutusturva pystytään hoitamaan

seuraavan kerran kun tämmöiset asiat ovat meillä käsittelyssä olisi erittäin tärkeätä että osapuolet ovat löytäneet yhteisen näkemyksen

minusta on kohtuullinen riski tuoda tämmöinen asia eduskuntaan päätettäväksi koska eduskuntahan saattaa päättää siitä mitä vaan

se ymmärtää urheilijoita hieman enemmän ja kuitenkin tuo seuroille sen mahdollisuuden että vuosityöansiolla on selkeä katto ja vakuutukset ovat tarkasti maksettavissa

oli hauskaa näissä perusteluissa tai hauskaa ja hauskaa että siinä todettiin että uhkaavin tilanne vakuutusmatematiikassa on siinä tilanteessa kun koko jääkiekkojoukkue on samassa bussissa ja matkalla pelistä kotiin

minä näen että nämä valiokuntien esitykset ja sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö antavat hyvät edellytykset sekä urheilijoille että seuroille viedä eteenpäin tärkeätä ja hyvää toimintaa

jopa kansanedustajan pitäisi ymmärtää että siinä velanottoa on kasvatettu äärimmilleen

pitää muistaa että meidän verotulomme joilla koko hyvinvointi maksetaan perustuu yksinkertaiseen laskentakaavaan kansantulo kertaa veroaste

se edellyttää sitä että kaikki veroratkaisut tehdään siten että ne tukevat työllisyyttä ja yritteliäisyyttä

heinäluoman kanssa siitä että pitkällä aikajänteellä me todellakin tarvitsemme täällä eduskunnassa niitä edustajia jotka rakastavat bruttokansantuotetta jotta näistä talkoista jatkossa tullaan

arvoisa puhemies

minusta suurin yksittäinen konkreettinen tekijä suomen kilpailukyvyn parantamiseksi on yliopistouudistuksen läpivienti ja aalto yliopiston toiminnan käynnistäminen

globaalissa kilpailussa suomen valitseva strategia ja osaamisen taso kuitenkin haastetaan kerta toisensa jälkeen uudestaan ja uudestaan

tärkein kysymys on minne uudet työpaikat syntyvät

suomen on menestyttävä kilpailussa osaamisintensiivisistä työpaikoista koska se luo perustan työllisyydelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille

eduskunta on tietenkin täynnä menopuolen eksperttejä mutta kyllä eduskunnan täytyy ottaa vastuuta myös siitä että luodaan edellytykset kansantulon ja veropohjan kasvattamiselle

eilen uutisoitujen lukujen jotka kertoivat tuotannon romahtamisesta pitäisi herättää jokainen kansanedustaja miettimään suomen kilpailukykyä tulevaisuudessa

suomi vastasi aiemmin haasteiden kasvuun lisäämällä koulutusmääriä

lisättiin voimakkaasti korkeakoulujen aloituspaikkoja etenkin teknisellä puolella heikennettiin opettajaoppilas suhdelukua ja perustettiin uusia pieniä yksiköitä

kun koulutuksen haasteet kasvavat ja rima nousee siihen pitää vastata sisällöllisellä ja laadullisella kehittämisellä ei kasvattamalla määriä

yliopistojen toimintaympäristö ilmiöt jotka siinä muuttuvat globaali maailma ja kilpailu tietoyhteiskunta teknologian nopea kehitys ikääntyminen kestävä kehitys ilmastonmuutos tuovat valtavia uusia haasteita yliopistoille

ei suomi voi kilpailla määrällä vaan laadulla

arvoisa puhemies

on hyvä todeta että siinä taloudellisessa tilanteessa missä suomi tällä hetkellä on nämä toimenpiteet ovat erinomaisen hyvin ajoitettuja ja kohdennettuja

luottaako siihen että opetusministeriö pystyy parhaiten ohjaamaan yliopistoja vai luottaako siihen että yliopistot kykenevät itse parhaiten vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin haasteisiin

kävi päinvastoin mentiin entistä jyrkemmin ja näyttääkin siltä että tämä nykyinen suhdanne toimii niin että kaikki käänteet tapahtuvat entistä nopeammin

silloin on erinomaisen tärkeätä että kaikilla niillä keinoilla mitkä ovat omissa käsissä ja yhteiskunnan päätettävissä kannustetaan sellaisiin toimenpiteisiin mitkä loiventavat tätä käännettä